miten voi saman eläimen status muuttua vaikka se saa samaa ruokaa ja on käytännössä samoissa tiloissa liikkuu vain niiden välillä

kun sairaanhoitopiirien ja terveyskuntayhtymien järjestelmät eivät toisiaan tue ja näitä potilastietoja ei niistä ole pystytty lukemaan niin se on tuonut erittäin paljon hankaluuksia ja vienyt sitä kautta myös sitä arvokasta työaikaa tältä suorittavalta portaalta

tämänkaltaisista tyypillisistä esimerkkita pauksista meidän pitäisi päästä eroon ja sitä kautta vähentää sitä viljelijöiden taakkaa ja kuormitusta ja aivan ylimääräistä paperisotaa sekä myös taloudellista kannattamattomuutta joka auttamatta tulee näissä asioissa esiin

mutta herra puhemies tällä lakiesityksellähän nyt puututaan pääasiassa valtionhallinnon toimialueisiin ja tämän lain tarkoituksena on nimenomaan tehostaa tätä tieto ja viestintäteknistä toimintapuolta tässä maassa

arvoisa herra puhemies

tuosta itä suomen vaalipiirien yhdistämisestä sen verran vaasan vaalipiiriläisenä vaikkei se henkilökohtaisesti siellä kosketa täytyy sanoa että kyllä siinä kumminkin paikallisuus täytyisi ottaa huomioon

saatujen tietojen mukaan päätös tulee valtiontalouden tarkastusvirastolta loppukesästä

muun muassa ministerit urpilainen ja risikko ovat julkisuudessa antaneet ymmärtää että tällä valtiontalouden tarkastusviraston päätöksellä olisi vaikutusta lentosotakoulun tulevaisuuteen

kyllä äänestäjilläkin pitää se kuluttajansuoja olla että siitä mahdollisimman läheltä niitä ehdokkaita on mahdollisuus äänestää ja saada mahdollisimman hyvin myös läpi

keskustan eduskuntaryhmä pitää arvokkaana vaativissa ja vaarallisissa olosuhteissa ja monenlaisissa tehtävissä palvelleiden suomalaisten panosta jolla on tuettu afganistanin kehitystarpeita ja edistetty suomen omia kansallisia tavoitteita

kuinka on ministeri wallin edetäänkö nyt tänään julkistetulla puolustusvoimien ja teidän linjaamallanne tavalla ja toteutus ja päätös tehdään ennen kesää

tämä terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö onkin aika jo laittaa kuntoon ja hyvä että nyt tästä esitys tulee meille tänne eduskuntaan käsiteltäväksi

mutta joka tapauksessa uskon ja toivon että tämä lakiesitys vie parempaan suuntaan tätä meidän kokonaisuuttamme näissä tieto ja viestintäjärjestelmissä

pakko aivan kyllä kysyä

osallistumisen kansainväliseen kriisinhallintaan on keskustan eduskuntaryhmän mielestä aina kehitettävä suomen kansallista puolustuskykyä

lainsäädäntö sen suhteen nimenomaan että ennalta ehkäisevästi pystytään puuttumaan näihin tapauksiin jotka viittaavat rikollisuuteen ja sitä kautta niistä myös rankaisemaan on tärkeä

operaatiosta saatuja kokemuksia on voitava hyödyntää kansainvälisen yhteistoimintakyvyn kehittämisessä erikoisjoukkojen osaamisessa ja johtajakoulutuksessa

joo

kouluttautuminen terrorismirikosta varten säädetään rangaistavaksi

palomiehet poliisit sairaanhoitajat tai vaikkapa nuorisotyönohjaajat tuovat arvokasta osaamista kansainväliseen toimintaamme

onko tämä riittävä rangaistusasteikko vai onko myös varaa sitten kiristää tätä erityisesti vankeuspuolta pidemmäksi

kunnioitusta rauhanturvaajiemme työtä kohtaan lisää se että nämä ulkomailla suoritettavat tehtävät eivät ole koskaan riskittömiä

sen lisäksi herra puhemies haluan vielä painottaa tätä resurssiasiaa siten että niin poliisilla kuin puolustusvoimilla on ne riittävät resurssit jatkossa

keskustelu oppilaanohjauksesta ja siitä että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nuorille pyritään löytämään se oikea ura on tärkeä asia

se tietysti huolestuttaa kun taloustilanne on muutenkin vielä kireä

sitten on tärkeää se että nämä eri tahot keskustelevat toistensa kanssa ja että tietojärjestelmät toimivat ja niin sisäisesti kuin myös sitten kansainvälisesti keskustellaan että pystytään mahdollisimman hyvin ennalta ehkäisevästi näihin rikoksiin puuttumaan

kuinka meillä esimerkiksi omalla kotipaikkakunnallani ähtärissä on toimittu

olemme olleet alusta asti mukana afganistania vakauttavissa isaf joukoissa rahoittaneet afganistanin kehitysyhteistyötä ja osallistuneet siviilikriisinhallintaan

jo erittäin varhaisessa vaiheessa yläasteella on käyty tutustumassa työpaikkoihin ja oppilaanohjaajat ovat olleet tässä hyvin merkittävässä roolissa

maa on ottanut edistysaskelia poliittisen vakauden ja ihmisoikeuksien saralla naisten ja lasten asemassa sekä koulutuksessa ja terveydenhuollossa mutta paljon on vielä työtä edessä turvallisuuden sekä yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi

on pyritty löytämään kiinnostuksen kohteita sen jälkeen ohjaamaan joko ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen ja sieltä sitten taas aktiivisella oppilaanohjauksella eteenpäin

arvoisa herra puhemies

haluan muutamaan asiaan kiinnittää huomiota tämän lisätalousarvion käsittelyyn liittyen ensinnäkin siihen mikä meidän turvallisuustilanteemme tulee jatkossa olemaan

tämä on kaikilla asteilla erittäin tärkeä asia niin lukiokoulutuksessa kuin peruskoulutuksen puolella ja mitä varhaisemmassa vaiheessa pystytään oikeaan suuntaan nuori ohjaamaan se on aina työurien kannalta parempi ratkaisu

meidän sotilaallinen maanpuolustuksemme meidän puolustusvoimat on ollut yksi suurimmista kärsijöistä tällä vaalikaudella

monet varuskunnat helmikuun alussa ilmoitettiin suljettavaksi sitä ennen puolustusvoimien ruokahuolto yksityistettiin leijona cateringille ja ennen joulua vielä oli päätös missä räjähdelaitoksen suhteen tehtiin merkittäviä ratkaisuja

arvoisa puhemies

kansainvälisen nato johtoisen isaf operaation päättyessä tämän vuoden lopussa vastuu maan turvallisuudesta siirtyy kokonaisuudessaan maan omille joukoille

ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö on varmasti tärkeää ja meidän tulee kehittää omaa lainsäädäntöämme ja yhteistyötä siten että suomi ja ruotsi pystyvät toisiaan tukemaan maanpuolustuksessa

tätä kokonaisuutta ei katsottu eikä erityisesti parlamentaarisesti käsitelty niin kuin yleensä puolustusvoimien merkittävien asioiden kohdalla on aiemmin suomessa tehty

koska kyseessä ei ole taisteluoperaatio vaan neuvonanto koulutus ja tukioperaatio se ei edellytä ykn turvallisuusneuvoston mandaattia

meri ja ilmavoimien puolella tämä on varmastikin helpompaa mutta kysyisin ministerin arviota siitä kuinka maavoimien puolella voisimme tätä yhteistyötä tiivistää ja kuinka voisimme saada myös tämän vapaaehtoiskentän ja meidän yleisen asevelvollisuuden reserviläisiin pohjautuvat sodan ajan joukot enemmän tähän yhteistyöhön mukaan

keskustan eduskuntaryhmä näkee kuitenkin tärkeänä että ykssa sovitaan selkeästä poliittisesta tuen ilmaisusta operaatiolle ennen sen alkamista

euroopan unionin taistelujoukot voisivat olla vieläkin hyödyllisempi väline sotilaallisen kriisinhallinnan nopean toiminnan ja sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiselle

tilannehan on se että meillä ei ole tällä hetkellä varaa kertausharjoituksiin

ja kun tätä todellista työaikaa ei pystytä valvomaan eikä ole resursseja niin tulee myös se tosiseikka esiin että kun ei pystytä valvomaan ja ei ole resursseja niin ei tästä laista ole mitään hyötyä

minkälainen palaute kokonaisuudessaan tästä kirjeestä tuli ja minkälaiset vaikutusarvioinnit tästä on puolustusministeriössä tehty

jos ei ole kerran resursseja niin täytyy kysyä että onko täällä sitten joku himobyrokraatti joka on halukas lisäämään resursseja tähän valvontaan niin että pystyttäisiin todellisesti valvomaan

tämä neljän vuoden kertausharjoitusten leikkaaminen lähes minimiin on asia joka jättää kyllä suuren loven suomen puolustukseen tulevina vuosina mikäli sitä ei saada kurottua umpeen

resurssit vapaaehtoisella maanpuolustuksella ovat myös tiukassa ja se että varuskuntia on päätetty lakkauttaa ja supistamistoimenpiteet on jo aloitettu usealla paikkakunnalla heijastuu auttamatta myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen puolelle

erityisesti pohjoismaiden ja baltian maiden yhteistyöstä saaduilla kokemuksilla on laajemminkin vakauttavaa merkitystä lähialueellamme

sen vuoksi tarkastelisin kyllä hyvin tarkasti myös sitä voisiko näitä varoja käyttää kertausharjoitusten lisäämiseen

keskustan eduskuntaryhmä tukee suomen osallistumista pohjoismaisen taisteluosaston valmiusvuoroon sekä sen asettamista korkeaan valmiuteen

siellä on perinteisesti pystytty tukeutumaan puolustusvoimiin on saatu apua tapahtumien järjestämiseen koulutukseen ja niin edelleen

sen vuoksi nyt tarvitaan jo voimakkaita toimenpiteitä sen suhteen että resursseja löytyy niin että vapaaehtoinen maanpuolustustyö reserviläiset pystyvät tukeutumaan esimerkiksi puolustusvoimien lähimpään toimipisteeseen

arvoisa pääministeri kaikki kyllä ymmärtävät jos pitää säästää korottaa veroja tehdä uudistuksia mutta niiden perusteiden tulee kuitenkin olla loogisia ja avoimia sekä oikeudenmukaisia

tällaisia ovat esimerkiksi varikot mitä meillä edelleen onneksi on suomessa tiuhemmassa kuin näitä varuskuntia tulevaisuudessa

aiotteko te ja kuinka te aiotte muuttaa nyt toimintatapojanne avoimempaan suuntaan niin että eduskunta saa ajanmukaista tietoa ja ylimpänä päättävänä elimenä pääsee vaikuttamaan näihin yhteiskunnan kannalta erittäin merkittäviin asioihin kuten suomalaiseen maanpuolustukseen ja tähän puolustusvoimauudistukseen

mutta kaiken kaikkiaan huoli sotilaallisesta maanpuolustuksesta on suuri ja sen vuoksi on erittäin perusteltu tämä keskustankin esittämä lisämääräraha tähän

korjausvelka kasvaa jatkuvasti ja nyt vielä kun on suunnitelmat siitä että raskaan kaluston mitat ja massat tulevat suurentumaan on meidän tiestömme tässä maassa erittäin lujilla

arvoisa herra puhemies

pinnat eivät yksinkertaisesti kestä ja kun tuolla maakunnassa noilla teillä liikkuu niin kyllä sen huomaa että rapistuminen on jo osittain alkanut

mutta palauttaisin nyt mieleen tätä lääkekeskustelua edelleen

mutta se mikä minua ihmetyttää on se että julkisessa terveydenhuollossa vaikka meitä minkä tuloisia siellä on ja me olemme hoidossa me saamme lääkkeet ilmaiseksi kyllä kun meitä hoidetaan

se muodostaa tärkeän väylän aina norjan trondheimista tuonne venäjän rajalle saakka ja sen on tärkeäksi väyläksi noteerannut koko keski pohjolan alue pohjoismaissa

niin ja vastus borstö on amerin osakkeen

olen tästä tehnyt lisätalousarvioaloitteen jolle toivon mittavaa menestystä huomisessa äänestyksessä jotta pääsemme tätä tärkeää väylää rakentamaan eteenpäin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

nyt kun ministeri vapaavuori on paikalla haluan kysyä kuka maksaa tämän todentamisen kuka maksaa tämän byrokratian

ja kysyisin valtiovarainministeri urpilaiselta

eihän sitä tule maksamaan metsänomistaja koska pahoin pelkään että tämä tulee menemään sekä energiayhtiöitten maksettavaksi että sitten metsänomistajan maksettavaksi riippuen siitä mihinkä puu on menossa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos valtiolle esitetään lisää menoja sen suhteen että halutaan että uusiutuvan energian tuotantotukea ei leikata kyllä tämä tuo taas toista kautta meille huomattavasti enemmän lisää tuloja

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen politiikka on käsittämätöntä tällä hetkellä että te leikkaatte uusiutuvan energian tuotantotukea te korotatte turpeen verotusta ja sitä kautta tänne raijataan laivalasteittain uralin takaa kivihiiltä joka syö kotimaisia työpaikkoja suomalaisten alueiden elinvoimaa ja on kaikilla tavoin meidän kestävyysvajettamme kasvattava sen sijaan että meidän pitäisi kuroa se nyt umpeen ja saada tänne maahan niitä kipeästi kaivattuja työpaikkoja

meillä on paljon kohteita suomessa rataosuuksia jotka tarvitsevat niin perusparannuksia kuin muuten panostuksia siihen että ne palvelisivat yhä paremmin asiakkaitamme

lakia sovellettaisiin ajo ja lepoaika asetuksen ja aetr sopimuksen mukaisiin kuljetustoiminnan harjoittajiin kun kysymys on pääasiallisesta kuljetustoiminnasta tavara ja henkilöliikenteessä

se on haapamäen radan varrella haapamäen radan joka kulkee muun muassa seinäjoelta haapamäen kautta jyväskylään tai haapamäeltä vilppulan kautta tampereelle

se on yksi tärkeimmistä poikittaisliikenneyhteyksistä mitä meiltä löytyy ja nimenomaan tavaraliikenteen osalta kuin myös henkilöliikenteen osalta siinä olisi myös paljon lisää kehittämismahdollisuuksia

ongelmakohdat laissa ilmenevät siinä että se luo yrittäjille kohtuuttomasti lisää byrokratiaa papereiden pyörittelyä ja päänvaivaa tuomatta mitään käytännön hyötyä mahdolliseen ongelmaan

kuten tuossa debattipuheenvuorossani sanoin niin tavaraliikenteen osalta erityisesti puunkuljetusten osalta on raideliikenne liian heikossa asemassa tällä hetkellä

kannan kyllä erittäin paljon huolta siitä että kun kuntarakenteita nyt jälleen ollaan uudistamassa niin jos eri tietojärjestelmiä on eri alueilla ja niitä yritetään yhteensovittaa mitä ongelmia siitä tulee

tässä hallituksen esityksessä yrittäjäkuljettajat velvoitettaisiin kirjaamaan työaikansa ja säilyttämään työaikakirjanpito kahden vuoden ajan

eli toisin sanoen kumipyörillä vaikka siinäkin kustannukset ovat radikaalisti nousseet on edullisempi kuljettaa puunkuljetuksia aina satamiin ja tehtaille asti kuin mitä se on rautateitse

sen vuoksi tämä yksityisten toimijoiden mukaantulo saattaisi antaa mahdollisuuksia myös tältä osin puunkuljetusten kehittämiseen ja sitä kautta raideverkon hyödyntämiseen

asiantuntijakuulemisissa tuli useaan otteeseen esille myös se tosiseikka että tämäntyyppiseen valvontaan ei resursseja löydy

se tarkoittaa siis sitä jos valvontaa ja resursseja tänne haluttaisiin laittaa että valtionhallintoon täytyisi palkata lisää väkeä tulisi lisää palkkakustannuksia ja lisää alijäämää myös jo ennestään haasteelliseen valtiontalouteen

herra puhemies

meillä on tästä hanke mihinkä kuuluu maakunnan liittoja pohjoismaista niin norjasta ruotsista kuin sitten meiltä suomen puolelta pohjanmaa etelä pohjanmaa ja keski suomi muun muassa